hallituksen suunta on tässäkin asiassa aivan väärä

toki täältä käy ilmi myöskin näitten päätettyjen säästöjen vaikutus ja huoli niistä mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin perusviritys suhteessa tähän uuteen lakiin on myönteinen

no meinasin vielä muistella vanhoja tässä

minulla on paha mieli tämän asian suhteen ja on loistavaa että professori tuori joka on perustuslakivaliokunnan johtavia asiantuntijoita on todella todennut näin että yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa

minä pidän sitä erittäin loukkaavana että hallitus omalla ohjelmallaan pyrkii kunnan naistyöntekijät sitomaan käytännössä nollaratkaisuun

meillä on paljon erityisesti ammatillisessa koulutuksessa nuoria poikia myöskin tänä päivänä entistä enemmän tyttöjä jotka eivät välttämättä siellä luokkatilassa ole parhaimmillaan mutta kun he pääsevät tämmöiseen työpajatyyppiseen työn tekemiseen jossa kuitenkin edetään opetussuunnitelman mukaisesti niin opiskelu sujuu ja suomi saa hyviä ammattityöntekijöitä

vapaan sivistystyön tämmöisenä kuluttajana siltä paljon saaneena sanon että kyllä siihenkin sopii se minkä täällä aiemmin sanoin edustaja rossi ei ollut paikalla ehkä et kuullut että tässä on eräiden koulutusalueitten kohdalta tehty minun mielestäni liian isoja säästöjä

uskon että pääministeri on vilpitön kun hän on pyrkinyt vaikuttamaan mutta poliittinen vastuu on hallituksella ja opetusministerillä joka on asennevammainen tässä asiassa ei se

tämä asia on kirjoitettu sinne koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sisälle ja se on myöskin merkittävästi vähentämässä keskeyttämisiä ja myöskin nopeuttamassa valmistumista

vapaa sivistystyö on yksi senkaltainen alue

jos minulla olisi ollut yksinvalta niin en olisi sitä suuruusluokkaa olevia säästöjä tehnyt mutta niin kuin edustaja rossi hyvin tietää osa näistä säästöistä on sovittu hallitusohjelmaneuvotteluissa

yllään t paita vai

edustaja palm sanoi jotakin tärkeää jota minun piti kommentoida mutta sen ehkä sitten seuraavassa keskustelussa saan selville

sen jälkeen on sitten valitettavasti osin taloustilanteen heikkenemisen johdosta jouduttu tekemään uusia säästöjä mutta itse olisin jättänyt koulutuksen ja sivistyksen vähemmälle

minä olen viime viikkoina ollut eniten huolissani siitä että hallitus ei mieti ollenkaan loppuun asti esityksiään

joel voi sama se puhemies haluan vielä jatkaa ja ehkä joiltakin osin syventää ryhmäjohtajamme tarja filatovin käyttämää puheenvuoroa esittelypuheenvuoroa joka koski tätä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää

erityisesti kun olen eduskunnassa nyt ollut jo toista kautta työelämä ja tasa arvovaliokunnassa täytyy ilolla todeta se että kun olemme eri yhteyksissä kuunnelleet muun muassa rakennusteollisuuden asiantuntijoita siis työnantajapuolta ja myöskin rakennusliittoa entistä rakennustyöväen liittoa niin on ollut mielenkiintoista ja hyvä todeta se että näillä molemmilla paarteilla on monissa asioissa hyvin sama huoli sama ääni kellossa ja molemmat pitävät tärkeänä sitä että rakennusalalla käydään reilua kilpailua maksetaan työehtosopimuksen mukaiset palkat niin suomalaisille duunareille kuin ulkomaalaisillekin

missä maassa oecdn kansainvälisten tutkimusten mukaan on kaikkein vähiten pitkäaikaista nuorisotyöttömyyttä

päivä helmikuuta tänä vuonna ja tässä toinen kappale alkaa

laajemmista vero ja oikeudenmukaisuusnäkökulmista me sosialidemokraatit olemme halunneet nostaa nimimerkillä tositarkoituksella esiin tämän käännetyn arvonlisäverojärjestelmän nyt lakialoitteen muodossa ja se on osa tätä meidän vaihtoehtobudjettiamme

eri asiantuntijatahot eivät tykkää että lasketaan kumulatiivisesti mutta näin oli päättänyt keskustajohtoinen hallitus

aivan niin kuin tässä eduskuntaryhmämme puheenjohtaja filatov totesi tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä on käytössä monissa maissa itävallassa alankomaissa saksassa ruotsissa ja on kaikki edellytykset sille että se voisi olla ja sen pitäisi olla myöskin suomessa

ja sitten toinen asia

jos varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja suurennetaan peruskoulussa ryhmäkokoja kasvatetaan niin ketkä siellä ovat menettäjiä

samaan aikaan miesten työttömyys on suunnilleen entisellä tasolla

ne lapset jotka eniten tarvitsisivat apua tukea neuvontaa ja niitä auttavia käsiä

tilannehan on tällä hetkellä se että rakennusalalla on tällaisia verovelkoja satoja miljoonia

se tekee päinvastoin kuin pitäisi

mitä kehittämistä tämä on

arvoisa puhemies

ei siitä mihinkään pääse että kelamaksun poisto oli tosi vastuuton päätös ja se oli tällainen kokoomuksen lupaus joka todella tuli kalliiksi koska siihen ei liittynyt mitään työllistämis eikä muuta velvoitetta

mielenkiintoisinta on se että hallituksen politiikka muuttui jo ennen kuin sosialidemokraatit tulivat hallitukseen sikäli kun nyt ja toivon niin hallitus syntyy

eilen käsiteltiin vuorotteluvapaan heikentämistä

se on erityisesti kohdentunut paljon naisiin te olette heikentämässä sitä

suomen yksipuolinen ilmoitus siitä että jatkossa on takuut on historiallinen ja merkittävä

pakkolait tulevat lyhentämään vuosilomaa leikkaavat lomarahaa

suuri osa tämän rakennusalan veroveloista kertyy alle kymmenen työntekijän yrityksistä siis niistä jotka ovat juuri tämmöisiä aliurakoitsijoita ja aliurakoitsijan aliurakoitsijoita ja voisin jatkaa nyt tätä luetteloa vielä tästäkin pidemmälle koska tämä on tätä todellisuutta tänä päivänä

kysyn hallitus

poliittinen sopimus siitä että suomeen syntyy pankkivero ja hallitus ajaa rahoitusmarkkinaveroa on historiallinen

arvoisa työministeri lindström mitä teillä on naisia vastaan e

se on jäänyt hävyttömän alhaiseksi

edustaja soini te ymmärrätte jalkapalloa

sovitaan näin

vasta oirehtia ja

aluksi kiitos edustaja haapaselle joka nyt ei ole paikalla lämpimistä sanoista jotka hän osoitti minulle

toinen asia on kokonaan se että tällä laajamittaisella aliurakoinnilla on myöskin kielteisiä seurauksia jotka liittyvät rakentamisen heikkoon laatuun ja verojen ja sosiaaliturvamaksujen ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden laiminlyönteihin

tennilä vähän turhan vahvasti kritisoi ammattiyhdistysliikettä tästä sosiaalituposta koska kyllä nyt tilanne ay liikkeen kannalta oli se että oli ihan aihetta pelätä sitä että porvarihallitus lähtee heikentämään ammattiyhdistysliikkeelle ja työläisille toimihenkilöille tärkeää työttömyysturvaa

täällä edustaja vikman kyseli mitkä yliopistojen osalta nämä koulutuksen määrälliset tavoitteet ovat ja onko painopisteitten muutoksia

ainoa mikä näkyy on soinin ja hakkaraisen julkisuus iltapäivälehtien lööpissä

nyt sitten on viisasta kyllä nähty hyväksi ratkaisuksi se että pääurakoitsija ottaa tällä käännetyllä arvonlisäverojärjestelmällä tällaisen ikään kuin yhteiskuntavastuun siitä että paimentaa sitten aliurakoitsijat vastaamaan yhteiskunnallisista velvoitteistaan

eli tässä käänteisessä arvonlisäverojärjestelmässä ostaja eli hankkeen pääurakoitsija tilittäisi aina arvonlisäveron

nykyjärjestelmän mukaan arvonlisäveron maksaa urakointiketjuun kuuluva aliurakoitsija mikä on tuonut alalle siis laajan veronkierron ja jopa järjestäytynyttä rikollisuutta

toivomme että tämänkin vakavasti tehdyn lakialoitteen myöskin hallitus ottaisi vakavasti ja myöskin eduskunnan enemmistö koska minusta olisi nyt syytä edetä tässä suomalaisen yhteiskunnan verokannan levittämisessä sellaisiin kohtiin joissa on varmaa tuottoa ja jolla on myöskin tämmöistä yhteiskunnallista ja tervehdyttävää vaikuttavuutta koko yhteiskunnan myöskin tämmöisen veromoraalin kannalta

hallitushan pelasi tammikuussa käsistään miljardin euron kortit jotka olisivat olleet nyt tarpeen raamisopimuksen aikaansaamiseksi

kun edustajat harkimo ja kerola täällä puhuivat minulle tuli mieleen lauri tähkän laulun sanat sehän niitä rikkahia harmittaa kun köyhän lapsi on kaunis

edustaja palm ja aiemmin jotkut muutkin ovat tarttuneet tähän opetusryhmien pienentämiseen ja olemme tyytyväisiä siitä kaikki että hallitus osoittaa siihen merkittäviä lisäresursseja ja tulen tietysti ministerinä tekemään kaikkeni jotta siihen tarkoitettu määräraha kohdentuu yksi yhteen siihen käyttötarkoitukseen mikä on tarkoituskin

herra pääministeri te nyt vaan olette kerta kaikkiaan vielä näitten lapin hankien sokaisema

tämä meidän vaihtoehtobudjettimme on muotokaunis se pitää sisällään tulot ja menot jotka ovat tasapainossa

sitten otan mielelläni vastaan nämä toiveet mitkä tulivat edustajien kymäläinen lohi saarakkala wallinheimo ja lipponen kohdalta

sitten puhemies lyhyt kysymys valtiovarainministerille

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit uskomme siihen että työurat tulevat merkittävästi pitenemään

onko tämä baltian tie nyt edelleen se tie mitä te haluatte suomea kuljettaa palkanalennuksia eläkeläisten tulojen alennuksia ja niin edelleen

saksalainen der spiegel lehti julkaisi äskettäin kuuluisan venäläisen kirjailijan ljudmila ulitskajan esseen jossa hän kertoi häpeävänsä maataan ja sen johtajia jotka ovat ajaneet maailman uuden suursodan partaalle

mutta kuten puolueen puheenjohtaja urpilainen totesi muun muassa helsingin sanomissa pitää paljon voimakkaammin sinne työuran alkupäähän kajota saada nuoret opiskelemaan aikaisemmin

hän häpeää myös maansa sivistyneistöä joka on lähtenyt mukaan kansalliskiihkoisen populismin varjolla harjoitettuun laajentumispolitiikkaan

tähän edustaja pekkarisen puheenvuoroon jossa minusta kohtuuttoman rumalla tavalla hyökkäsitte nuorisotakuun kimppuun

kun tuota sivistyneistöä rupesin pohdiskelemaan minulle tuli mieleen runoilija jevgeni jevtusenkon runo haluavatko venäläiset sotaa

kiitän myöskin kritiikistä siltä osin kuin se oli rakentavaa ja vähän vähemmän siitä mikä ei ollut rakentavaa mutta kaikki kritiikki otetaan vastaan

ne voivat itse kunkin kohdalla tulla hyvin kyseenalaiseen paikkaan ja tilanteeseen

tiedättekö missä euroopan maassa on vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä

ei sotaa toivoa ei sotaa toivoa voi venäläiset milloinkaan

pyysin oikeastaan puheenvuoron sen takia että työelämä ja tasa arvovaliokunnan varapuheenjohtajana olisin toivonut että puheenjohtaja esitellessään asiantuntijavaliokunnan lausuntoa olisi tuonut myöskin esille niitä kriittisiä painotuksia jotka yhteisesti kirjasimme lausuntoomme

se maa on suomi

kiitän edustaja skinnaria toitte esille tämän hallituksen venäjä työryhmän jossa sain myöskin itse olla ministerinä mukana ja jossa on eri sektoreille myöskin kansalaisjärjestöihin ulottuvia toimintatavoitteita esimerkiksi opiskelijavaihdon suhteen

pulliaisessa jos kenessä elää vähintään semmoinen pieni sosialidemokraatti monessa kohtaa jollei peräti vähän isompi sykkii suuri oikeudenmukaisuuden sydän

vaikka minä suurensin tämän kirjan taulukkoa niin tämä suomi joka on täällä hännänhuippuna ei tahdo edes näkyä sinne

valiokunta toteaa että lakiehdotuksen ymmärrettävyydessä on runsaasti toivomisen varaa kun otetaan huomioon että sen säännöksiä pitää pystyä soveltamaan työpaikoilla joissa sen enempää työnantajan kuin työntekijöidenkään edustajat eivät aina ole tietotekniikan ja lainsäädännön asiantuntijoita

meidän pitää enemmän tehdä kansalaisjärjestötasolla jotta saamme oikeaa tietoa ja näkemyksellisyyttä venäjälle sen eri yhteiskuntaryhmiin ja kerroksiin

hankkikaa tämä työpoliittinen aikakauskirja ja tutustukaa porvarihallituksen työllisyyspolitiikkaan siinä mitä te olette käyttäneet nuorten työttömien hyväksi ja laajemmin muiden työttömien hyväksi

arvoisa puhemies

nyt niitten vaikutus on varmaan ollut se mikä on tarkoituskin

siellä oli muitakin kriittisiä kohtia

ne kaksi isoa punaista lankaa minun mielestäni liittyvät laajasti ottaen työllisyyteen ja sen rinnalla toinen yhtä tärkeä asia on laajasti ymmärrettynä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

mutta totta kai tämä yhteiskunnan voimakas työttömyystilanne on heijastunut myöskin nuorten työllisyystilanteeseen

suomen näkökannalta niitten merkitys on ollut huomattavasti suurempi käytännössä kymmeniätuhansia työpaikkoja matkailu palvelu ja elintarviketeollisuudessa

minusta hyvän tavan mukaista on vähän laajemmin ja monipuolisemmin kuvata valiokunnan lausuntoa

minusta on uskottavuuskriisi nyt

nyt mielestäni tämä tilanne seisoo paikallaan ja itse toivoisin että näitten pakotteitten vaikutusta vakavasti arvioitaisiin nyt kun tämä pakoteaika päättyy ja harkittaisiin muita keinoja mitä puita pannaan pököön

tämä pitää palauttaa tai sitten me hylkäämme sen

en nyt rupea tässä kohtaa tätä työllisyysasiaa hirveän syvällisesti käymään lävitse

olisikos nyt suomalaisen koivun vuoro kun muut eivät ole auttaneet

sen lisäksi on sitten vielä merkittäviä täsmäelvytyskohteita mutta tämän työllisyyden kohdalla me kannamme erityisesti huolta nuorisotyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä

mielestäni on keskustalta historiallinen virhe vastustaa oppivelvollisuusiän nostoa

minusta on ennätyksellisen lapsellista että puolue jolla on kunniakas perinne sivistys ja koulutuspolitiikassa kehtaa asettaa oppivelvollisuusiän noston vasten lapsilisien nostoa

minä teen kysymyksen näin

en tiedä onko ed

tämä oli ministeriltä taas hyvin nätti puhe mutta oli kyllä aika irrallaan siitä yhteiskunnallisesta keskustelusta jota nyt koulutuksesta ja tutkimuksesta käydään

että nyt olisi erinomainen mahdollisuus työvoimapolitiikalla yleisemmin koulutuspolitiikalla mutta erityisesti aktiivisella työvoimapoliittisella koulutuksella saada näitä osin keski ikäisiä jopa nuoriakin miehiä suorittamaan ammatillista tutkintoa

zyskowicz nukkunut siinä yhteydessä kun hallitus on antanut esityksen koskien työperäistä maahanmuuttoa ja sitä että eun ulkopuolelta tulevilta työntekijöitä ollaan poistamassa saatavuusharkinta joka merkitsee ed

arvoisa puhemies

toteaisin nyt vielä tästä meidän pääomaveroesityksestämme että kun se pitää sisällään tämän progressiivisuuden niin se myöskin kohdentuu silloin hyvätuloisiin ja rikkaisiin

voin kertoa teille että olen niistä asioista jotka nostin esille varsin hyvin perillä

meillähän on useissa yliopistoissa nyt sellainen tilanne että käydään yt neuvotteluja